arvoisa puhemies

jatkan vielä tuota äskeistä vastauspuheenvuoroa todeten että olemme todella hankalassa tilanteessa meidät on ikään kuin maalattu nurkkaan meillä on nyt kansallisesti aivan mitätön mahdollisuus vaikuttaa tähän asiaan

kaikilla on kuitenkin yhteinen huoli ilmastonmuutoksesta ja sitä kautta tämä päästökauppa on tässä esillä ja sitten vaihtoehtona vastalause joka perustuu ilmastoskeptisyyteen eli olemme todella siellä seinän ja tapetin välissä tämän asian kanssa

ja kun tähän kokonaisuuteen jota täälläkin on spekuloitu mitä tämä merkitsee maakuntien kentille lisätään vielä se että tässä jokunen aika sitten hallituksen päätöksellä esimerkiksi ilmailulaitos yhtiöitettiin ja siellä tulee nyt sitten kovat taloudelliset näkökulmat eteen kannattavuuskysymykset ynnä muuta

olisin kysynyt edustaja zyskowiczilta jolla tämä asia on selvästi hyvin hallussa että kun kuitenkin kysymyksessä on virkamies mutta ministeri on kokoomuslainen kuinka ette ole vienyt tätä asiaa ministerin tietoon

tosiasia on että hallitus ei anna näille yrityksille mahdollisuutta edes pitää niitä nykyisiä työpaikkoja ja niitä työpaikkoja joissa hallituksella olisi sananvaltaa valtiotyöpaikkoja olette leikkaamassa

kaikki ei voi olla kaupan

kysymys numero kaksi

sitä olisi ollut

rahoitus on täysin auki

arvoisa puhemies

se joka vähättelee tämän hallituksen energiaverouudistuksen vaikutuksia pieni ja keskituloisille talouksille ei ole köyhää päivää nähnyt

tässä on nyt kolme ministeriä risikko guzenina richardson ja huovinen jotka ovat olleet tämän asian päällä ja siellähän on valmis pykäläteksti elikkä edustaja zyskowiczin olisi hyvin helppo tehdä siitä se lakialoite mutta hän on valinnut toisen tien

satanen kymppikin on iso raha kun sitä ei ole

lisäksi tämä verouudistus ei ole kannustava se on pelkästään rankaiseva sillä harvalla on aidosti mahdollisuus vaihtaa omaa lämmitysjärjestelmäänsä tätä tahtia kuin hallitus tässä esittää

muutenkin tavallinen heikossa asemassa oleva ihminen on teiltä unohtunut

te kutsutte itseänne sosiaalisesti oikeudenmukaiseksi hallitukseksi mitä se sitten teille tarkoittaakaan

aivan ensi töiksenne esimerkiksi korotitte sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuja sidoitte ne korotusautomaattina toimivaan indeksiin aikamoinen isku pitkäaikaissairaille

tiesin asiasta verrattain paljon ja suoraan sanottuna hössäsin asian kimpussa niin paljon että minulle sanottiin että ota yhteyttä valmistelevaan virkamieheen hän joko hyväksyy lakiin kantasi tai ei

lupasitte kuitenkin että sen jälkeen toteutetaan oikeudenmukainen maksu uudistus joka auttaa paljon sosiaali ja terveydenhuollon palveluita ja esimerkiksi lääkkeitä käyttäviä

esimerkiksi tämmöinen kansanedustajan tekemä lakialoite niin kuin tämä keskustelussa oleva edustaja pelkosen aloite tällä on valtavasti allekirjoituksia mutta ne etenevät todella hitaasti että saattaa olla että se tulee vasta joskus seuraavalla eduskuntakaudella tai jossain kohtaa mutta huomiota se saa ja siinä mielessä toivon mukaan myös virkamiesten huomiota että asia korjataan

olette pitkäaikaissairaiden kukkarolla

kyseessä ovat euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivit joiden keskeisinä tavoitteina on muun muassa yhtenäistää unionin lainsäädännön pohjalta rautatiejärjestelmän turvallisuutta ja yhteentoimivuutta koskevaa säätelyä

ikävä kyllä tämä kokonaisuus ei istu suomeen ja omiin olosuhteisiimme ja epäillä sopiikin ovatko maamme erityispiirteet jääneet brysselissä jälleen kerran liian vähäiselle huomiolle

toteamme myös että rautatiejärjestelmämme on maantieteellisen sijaintinsa vuoksi myös pääosin erillään muusta euroopan unionista

suomessa rautatieliikenteen ja sen kilpailun erään suurimman kehittämisesteen muodostavat rataverkon pullonkaulat jotka tosiasiassa estävät liikennemäärien kasvun tarvetta vastaavasti

tätä taustaa vasten paneuduimme asian käsittelyssä erityisesti kansallisen liikkumavaran käyttöön implementoitaessa näitä meidän oloissamme hankalia direktiivejä

ehkä jotain kertoo myös se että tässä ei ole kyse ensimmäisestä kerrasta vaan toteamme yksimielisesti myös sen että näin on ikävä kyllä valitettavan usein laita muidenkin valiokunnan toimialaan kuuluvien direktiivien kohdalla

tuossa tuli tv ohjelma jonka mukaan esimerkiksi yksi suurimmista saastuttajista kiina on satsaamassa voimakkaasti raideliikenteen nopeiden junayhteyksien rakentamiseen

puheenjohtaja esittelikin lain perusteellisesti joten totean että valiokunnassa tehdyt muutokset ja täsmennykset parantavat lainsäädäntöä alkuperäisestä

korostimme ja täsmensimme lain yksityiskohtaiseen soveltamiseen liittyvän harkintavallan asianmukaista ja järkevää käyttöä jotta säätelyn toimeenpano ei aiheuttaisi rautatieliikenteelle lisää ongelmia

mitä ed

kallis totesi tästä edustajien lentämisestä contra junamatkustamisesta niin en voi itse myöskään muuta kuin ihmetellä kuinka tämä talo ei taivu puolen tunnin aikataulumuutokseen kun näin paljon voitaisiin tehdä hyvää sillä että me itse toimisimme niin kuin täällä puhumme

keskeinen kysymys ja liiketaloudellisesti välttämätöntä on että vr osakeyhtiö saa ensin huolehtia omasta liiketoiminnastaan kieltäytyä palveluiden tarjoamisesta jos perusteltu syy on ja että palveluja vaativat ja saavat kilpailijat joutuvat maksamaan niistä asianmukaiset kustannukset ja kohtuullisen tuoton kattavan korvauksen

tiukkojen direktiivien puitteissa syntynyttä lopputulosta voi valiokunnan tarkennusten jälkeen pitää alalta tulleen palautteen perusteella siedettävänä

kuulin juuri että nyt toimitaan niin että määräaikaisessa työsuhteessa olevat kolmekymppiset joutuvat väistymään kun otetaan nuorisotakuulla tuettuja työntekijöitä sisään ja se on vähän niin kuin peiton jatkamista toisesta päästä

yksityisraiteiden osalta joista valtaosa on lyhyitä teollisuus ja satamaraiteita haluan nostaa esiin sen uhka arvion joka asiantuntijakuulemisissa kuultiin

vaarana erityisesti pienimpien yksityisraiteiden osalta esitettiin että muutoksen mukanaan tuoman lisäbyrokratian ja kustannusten vuoksi raide on suljettava liikenteeltä jolloin tavaraliikenteen on siirryttävä maantiekuljetuksiin

arvoisa puhemies

jos nyt irrotetaan tästä yhteydestä tämä asia puhutaan yleisellä tasolla niin liikenne ja viestintävaliokunnan näkökulmasta siellä kolmatta kautta nyt istuvana täytyy todeta että ehkäpä yksi syy on se että tämän hallituksen aikana valiokunnalla on ollut hyvin erilaiset työskentelytavat kuin aikaisemmin

itse koen tämän huolenpitona nuorista syrjäytymisen ehkäisynä nimenomaan kontaktin ottamisena etteivät ihmiset huku sinne kotiin ja ties minne hukkuvatkaan

päädyimmekin valiokuntana siihen kantaan että on välttämätöntä että lakiehdotuksen mukaisten vaatimusten soveltamisessa yksityisraiteisiin otetaan kaikilta osin huomioon näillä raiteilla harjoitettavan liikenteen luonne määrä sekä liikennenopeudet

näihin hallituksen esityksiin ei oikein pääse kiinni siellä valiokunnassa kun näin pitää paikkansa asiantuntijakuulemisten perusteellakaan ei välttämättä saada muutettua pohjaa koska hallituspuolueet menevät yleensä kirjan mukaan

itse luin tätä koko ajan niin että tämä velvoittaisi molempia osapuolia ihan lähtökohtaisesti

muutos ei saa johtaa joustamattoman soveltamiskäytännön vuoksi siihen että pienten yksityisraiteiden käyttö estyy ja tavaraliikennettä siirtyy tarpeettomasti raiteilta maanteille

on tietysti sellainen asia että jos perustellusti pitäisi jotain muuttaa ja se ei sitten onnistu ja koetaan että se on jonkinlainen uhka hallituksen esitykselle niin se sitten kulminoituu täällä salissa myös puheena

jotta asiat edistyvät se vaatii kaksi niin kokisin myös en tiedä millä seurauksilla että harkittaisiin sitä että tämä tapaaminen olisi molemmin puolin velvoittava

viimeisenä huomiona toteamus että valiokunnassa tuotiin esiin huoli tämän ensimmäisen rautatiepaketin uudistamisen mahdollisista vaikutuksista lakko oikeuteen

ja ihan tähän loppuun totean että on todella tärkeää jos ja kun tämä laki toivottavasti menee eteenpäin että tämä asettaa merkittävästi vaatimuksia myös kuntien sosiaalityöntekijöiden määrälle

mutta sitten mitä tulee tähän painostukseen joka tähän lakiin on kerrottu liittyvän niin yhdyn kyllä niihin puhujiin jotka ovat todenneet että nämä väitteet pitäisi selvittää

mietinnössäkin asia todetaan ja sanotaan se nyt vielä tässäkin että tällä lainmuutoksella ei ole eikä voi olla vaikutuksia laissa turvattuun lakko oikeuteen

jos ne ovat totta se pitää selvittää

arvoisa puhemies

sarkomaan kysymyksiin tuli tuossa jo useamman tunnin ajan vastauksia meidän puoleltamme mutta jos ei perille mene niitä on sitten varmaan vähän vaikea esittää siinä muodossa mutta uskon että varmasti näissä eduskuntapuheenvuoroissa mitä opposition edustajat ja sdpn edustajat täällä pitävät tulee osaltaan vastauksia näihin kysymyksiin

maailmalta tullut talouskriisi toi toki pian suomeenkin ongelmia mutta merkittävän osansa valtiontalouden kestävyysvajeen syntymiseen työttömyyden rehottamiseen ja kansakunnan jakaantumiseen kahtia niin taloudellisesti sosiaalisesti kuin vaikkapa terveydenhuollon osalta on aiheuttanut porvarihallituksen oma toiminta

panostukset uusiin investointeihin vaikkapa työllistävään väylärakentamiseen siis hankkeisiin jotka on tehtävä joka tapauksessa ovat jääneet vähäisiksi

kuten edustajakollega salo tietää niin valiokunnissa myös äänestetään ja näiden äänestysten jälkeen sitten useimmiten se puoli johon tässä kyseisessä valiokunnassa niin puheenjohtaja kuin varapuheenjohtaja kuuluvat ei ole voittaneiden joukossa

entä pätkätyöläiset pitkäaikaistyöttömät opiskelijat

puhun nyt kokemuksen syvällä rintaäänellä tässä asiassa mutta mielestäni tämän asian yhteydessä tätä keskustelua on turha laajentaa

seurujärven ajatus näistä hyvistä aikeista ilman velvoitteita tulisivat reaalitodellisuudeksi sitten kun toiminta alkaa

ne rippuset joita olette pienituloisille antaneet ovat murusia niiden toimien rinnalla joiden kautta rahaa on imetty takaisin ja imetty myös niiltä jotka eivät edes ole mitään rippusia teiltä saaneet

seurujärvi nosti esiin hyviä asioita me tulemme näkemään ajan kanssa kumpi pitää paikkansa nämä hyvät näkymät vai tämä opposition tietysti pikkuisen mustanpuhuva suhtautuminen näihin lupauksiin joita on vähän löysästi täällä kirjoitettuina kun tietää taustalla että elämä on ollut hyvin eri näköistä näissä vastaavissa tilanteissa

arvoisa rouva puhemies

lisäksi hallitus laskuttaa työnantajien kelamaksun poiston tavallisten kuluttajien energiamaksuna niin kuin suomessa asuminen ei muutenkin olisi jo kyllin kallista

mutta en käy uudelleen kertaamaan syitä joiden takia emme tätä hyväksy vaan totean että tulemme toisessa käsittelyssä jättämään tähänkin hylkäysesityksen

valiokunnan puheenjohtaja esittelikin jo mietinnön sisällön perusteellisesti joten kerron miksi me emme voi tähän mietintöön yhtyä vaan tulemme toisessa käsittelyssä jättämään hylkäämisesityksen ja haluamme että tämä laki valmisteltaisiin kokonaisuudessaan uudelleen

ainoa johtopäätös maan tilanteesta on se että meillä on syventynyt julkisen talouden kestävyysvaje ja tavallisen ihmisen talous tulee kiristymään

se sai jo alkuaan heikon lähdön sillä ministeri linden ei kokenut tarpeelliseksi tai viitsinyt jota sanaa hän itse käytti painottaa brysselissä suomen keski euroopasta suuresti poikkeavia olosuhteita

tämä hallitus ei ole ollut oikeudenmukainen ei sosiaalisesti eikä muutenkaan ja tämä budjetti jatkaa hallituksen köyhyyttä ja eriarvoisuutta syventävää linjaa

tähän kiteytyykin sitten ongelman ydin koska suomen maantieteelliset olosuhteet ja pitkät välimatkat haja asutusalueilla asettavat postinjakelulle aivan toisenlaisen vaatimustason kuin esimerkiksi monissa keski euroopan maissa

meillä sdpllä on oma budjettivaihtoehto jolla haluamme tukea sosiaalista oikeudenmukaisuutta oikeudenmukaista veronmaksua joka perustuu maksajan veronmaksukykyyn työpaikkojen syntymistä jolla haluamme kitkeä nuorisotyöttömyyttä ja estää nuorten syrjäytymistä jolla haluamme parantaa työhyvinvointia ja perusturvaa tavallisten työntekijöiden parempaa elämää sekä lapsiperheiden ja eläkkeensaajien asemaa ja pärjäämistä

pelkkä yhteinen huoli ei kuitenkaan riitä jos haluamme varmuudella turvata syrjimättömät ja kohtuuhintaiset postipalvelut koko suomen alueella

käytännössä laki edellyttää muiden yrittäjien pääsyä itella oyjn palveluverkkoon ja oikeuden käyttää muita itellan ylläpitämiä järjestelmiä

se tarkoittaa sitä että uudet yrittäjät mitä todennäköisimmin suuntautuvat vain tuottoisille ja tiiviisti asutuille ruuhka suomen alueille joissa voittoja on mahdollista kerätä

laissa todetaan yleispalvelun tarjoajan oikeudesta saada korvaus sellaisista palveluista jotka muodostavat sille kohtuuttoman taloudellisen taakan

vaarana onkin että harvaanasuttujen alueiden osalta kustannukset kaatuvat suomalaisten veronmaksajien kannettavaksi samalla kun tuottoisten alueiden postimaksut valuvat kilpailevien yritysten taskuun ja mahdollisesti jopa ulkomaisille yrityksille